on äärimmäisen hyvä että valiokunta korostaa edelleenkin näiden koulutussektoreiden meidän molempien korkeakoulusektoreiden kehittämistä omista lähtökohdista ja sen selkeyttämistä niin että myös se näkyy tutkintojen nimikkeissä

meillä on erinomaisia esimerkkejä siitä miten kun alueella ollaan oltu hereillä ollaan oltu etupainotteisesti muovaamassa koulutusohjelmia tiivistämässä vähentämässä myös paikkoja mutta hakemassa myös yhteistyötä laajemmin

siinä mielessä oli äärimmäisen tärkeää käydä tämä keskustelu ja tarkentaa linjausta koska kysymyshän on kuitenkin hyvin pitkälti siitä että me kunnioitamme meidän jokaisen uskonnonvapautta sitä vapautta ja kun meillä opetussuunnitelmissa ja kouluissa kuitenkaan uskonnonopetus ei ole tunnustuksellista se on oma asiansa niin silloin tulee käsittelyyn tietysti kuinka tätä uskonnonvapautta sallitaan ja kuinka siihen suhtaudutaan sitten muissa tilaisuuksissa

etelä karjalassa saimaan ammattikorkeakoulu yhdessä lappeenrannan yliopiston kanssa on tehnyt yhteisellä kampuksella hyvää yhteistyön tiivistämistä niin talouden toiminnan kuin tehokkuuden osalta

koko ammattikorkeakoululainsäädännön ykkös sekä kakkosvaiheen uudistuksen kärkenähän on ollut laadukas koulutus ja erityisesti työllistyminen koulutusta vastaaviin tehtäviin ja kysymys tietysti nyt kuuluu toteutuuko tämä tavoite tässä toisen vaiheen loppuun saattamisessa

eräs hyvä esimerkki siellä on se että kun diplomi insinööriopiskelijat ovat niitä jotka luovat teorioita ja tekevät tutkimusta niin ammattikorkeakoulun insinöörit sitten käytännössä vääntävät teot itse koneiksi tai esineiksi joita sitten päästään kokeilemaan ja kehittämään

kun rahoitus tässä kuitenkin tärkeimpänä isona osana koko lainsäädännön uudistamista on niin sen rahoituksen tulisi kannustaa erityisesti korkeakouluja ennakoimaan nykyistä paremmin koulutustarpeitaan ja huolehtimaan myös vastavalmistuneiden paremmasta työllistymisestä työmarkkinoille

on äärimmäisen tärkeää se että tämä tarkennus perustuslakivaliokunnan osalta tuli juuri siihen että oppilaalla ja hänen huoltajallaan on todellinen ja aito vapaus valita osallistuuko oppilas uskonnollista ainesta sisältäviin koulun tilaisuuksiin mutta vastaavasti myös koululla kouluyhteisöllä vanhemmilla yhdessä koulun henkilökunnan kanssa kun työvuotta suunnitellaan käydä tämä keskustelu siitä millaisia juhlia millaista yhteistyötä ja minkälaisia tapoja sitten itse koulussa lukuvuoden aikana noudatetaan

on syntynyt myös erinomaista yritystoimintaa yhteistyössä yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa ja tällaisten hyvien käytänteiden soisi leviävän muuallekin päin suomeen

eli toivon että sivistysvaliokunnassa erityisesti tämän substanssin osalta paneudutaan rahoituksen kannustavuuteen juuri niin kuin tässä on itse laissa todettu

millä tavalla sivistysvaliokunta sitten näitä arvioi että se toteutuessaan johtaa todellakin laadukkaaseen koulutukseen ja myös kannustaa erityisesti

sen takia haluaisin näin itse opettajana ja rehtorina korostaa sitä vuoropuhelua jota asian tiimoilta ja linjausten tiimoilta on syytä käydä koulun ja vanhempien ja oppilaiden kesken

hän huolehtimaan siitä ei yliopisto va ammattikorkeakouluja huolehtimaan siitä että koulutus vastaa todellisuudessa tämän päivän ja tulevaisuuden työelämää

on paljon merkitystä myös sillä minkä ikäisiä lapset ovat onko kysymys alakouluista vai onko yläkoulu lukioikäisistä ja siinä asiassa juuri on äärimmäisen tärkeää että yhdessä mietitään ja suunnitellaan

no sitten toisena erityisesti tämä korkeakoulujen opiskelijoiden saattaminen samalle viivalle on mielestäni äärimmäisen tärkeä asia ja aivan niin kuin ministeri tuossa totesi hallitus on esityksessään lähtenyt siitä että tämä arvioidaan nyt sitten perustuslakivaliokunnassa ja punnitaan tämä yhdenvertaisuus ja tasavertaisuusasia

meillä on vähän sellainen tapa että aikuiset määräävät ja lapset ja nuoret eivät ole riittävästi päässeet osallistumaan siihen lukuvuoden arkityön suunnitteluun

siihenhän meidän nykyiset laitkin myös ohjaavat hyvin vahvasti että entistä enemmän kuullaan ja otetaan oppilaat ja nuoret mukaan siihen toimintaan

ja itse siellä istuvana uskon ja luotan meidän valiokunnan työhön että tämän teemme hyvin perusteellisesti pohtien niin ammattikorkeakoulu kuin yliopisto opiskelijoiden näkökulmasta sitten tämän vaihtoehdon

esitys on nyt tämä pakkojäsenyys mutta katsotaan nyt sitten mitä siinä prosessin aikana eteen tulee

valiokunta kiinnitti huomiota myös siihen millä tavalla todellakin pitkälle viety uskonnollista alkuperää olevien perinteiden välttäminen ei todellakaan edistä uskonnollista suvaitsevaisuutta

arvoisa puhemies

tärkeää on että tämä asia saadaan päätökseen kestävällä tavalla sellaisella joka pitää ja näkee opiskelijat yhdenvertaisena

näin ei todellakaan voi jatkua ja on ollut ilo kuunnella miten tämä sali on hyvin yhtä mieltä tästä asian vakavuudesta

toivon että tällä linjauksella ja kannanotolla nyt voidaan vahvistaa sitä että pääsemme koulutyössä ja erityisesti tänä päivänä koulutyötä tekevät pääsevät sitten selkeyttämään toimintaa

kiitän ministeriä esityksestä

voi todeta että jo tämä monivuotinen prosessi jota tämän asian osalta on tehty sekä kosteus ja hometalkoot edellisen hallituksen käynnistämänä ovat nostaneet keskustelun hyvinkin laajasti että siinä mielessä olemme menossa eteenpäin

tämä on mielestäni hyvä pohja ja kunhan nämä toimet todellakin johtavat laadukkaaseen ja työllistävään koulutukseen niin olemme onnistuneet tässä salissa

mutta vuoropuhelua lisää ja yhteisiä linjauksia lasten vanhempien koululaisten ja henkilökunnan kanssa niin hyvä tästä tulee

kiitoksia

nämä investoinnit joita tämä ongelma vaatii ja vaurioiden estäminen ja vähentäminen ovat ehdottomasti inhimillisesti katsoen välttämättömiä mutta niin kuin valiokunta on myös todennut on selkeästi todettavissa että ne ovat taloudellisesti myös kannattavia ja järkeviä

siinä on tehty laiminlyöntejä korjauksia on lykätty ja ne ovat tarkoittaneet ja edelleenkin tarkoittavat jos mitään ei tehdä terveyshaittojen lisääntymistä korjauskustannusten kasvua sekä näiden korjaustarpeiden lisääntymistä

aivan niin kuin valiokunnan puheenjohtaja arvoisa puhemies totesi meillä on tämä asia tulossa entistä suuremmaksi jos ei nyt tämä sali mutta erityisesti kunnissa istuvat päättäjät viranhaltijat löydä yhteistä säveltä

niin kuin aikaisemmin totesin meillä on hyvä tilaisuus nyt tässä salissa näiden ponsien kautta viedä asiaa vahvasti eteenpäin löytää selkeät prosessit selkeät lainsäädännön tiukennukset ja antaa myös rahoituksen kautta porkkanoita mutta suurin asia on se mitä tapahtuu kunnissa

jokainen kuntapäättäjä tänä päivänä on rakentamassa oman kuntansa kuntastrategiaa ja niitä päätöksiä strategian osalta tehdään juuri tällä hetkellä

tämä on juuri se paikka tehdä kokonaistarkastelu katsoa palvelutarjonta ja palvelutarjonnan kautta myös se realismi ja varsinkin taloudellinen realismi mutta myös sen palvelun laadun suhteen

arvoisa puhemies

maa ja metsätalousvaliokunta on mielestäni tehnyt hyvää työtä ja erityisesti myös kansalaisaloitteen tekijät ovat tehneet aloitetta tehdessään ja kerätessään erinomaisen hyvää työtä ja olen tosi tyytyväinen siihen millä tavalla tätä aloitetta on käsitelty

on tarpeen että meillä niin päiväkodeissa kuin kouluissa annetaan laadukasta palvelua annetaan laadukasta opetusta hoitoa hoivaa samoin sairaaloissa mutta sen tulee tapahtua terveissä rakennuksissa

niin kuin raportista selviää meillä on vanhojen kiinteistöjen korjausongelmaa mutta isoja ongelmia myös uuden rakentamisessa

toivoisin että tänään vielä tässä jatkuvassa keskustelussa myös muistaisimme itse täällä salissa toimia hyvien tapojen mukaisesti ja keskittyä itse olennaisuuteen mitä tässä maa ja metsätalousvaliokunta on myös mietinnössään tehnyt

näihin tästä valiokunnan mietinnöstä löytyy hyvää pohjatietoa ja hyviä eteenpäin vietäviä asioita myös sinne kuntien keskusteluihin

hallitus on jo monta asiaa käynnistänyt ja eläinsuojelulain uudistus on meneillään ja työryhmä on asetettu turkiseläinten pitoa koskevan asetuksen tarkistamiseksi jotta hyvinvointia pystyttäisiin vahvasti lisäämään

on äärimmäisen mukavaa käydä päättämään toisten rahoilla tehtäviä asioita ja priorisointi se se vasta onkin sitten mukavaa mutta erittäin haasteellista

arvoisa puhemies

kun reilut kaksi vuotta sitten astuin tuolta peräovesta sisään tähän saliin ja heti keväällä teimme perustuslakivaliokunnan kanssa retken lappiin tutustuimme tänään tässä käsittelyssä olevaan saamelaiskäräjäasiaan hyvinkin perusteellisesti niin saamelaiskäräjien vieraana kuin metsäsaamelaisten inarinsaamelaisten kalastajasaamelaisten osalta

ja moni asia on ollut sellainen jossa kuntapäättäjät eivät ole löytäneet riittävää yksimielisyyttä ja on valittu ehkä se kuntalaisia miellyttävämpi asia ja tällainen kiinteistöjen kunto ja huolto ja niiden peruskorjaus ovat siirtyneet ja siirtyneet

eli nyt jokainen ottakoon itseään niskasta kiinni päättäjänä ja katsokoon peiliin

valtion tulee olla täällä moottorina pistää vauhtia tiukemmalla lainsäädännöllä mutta myös antamalla porkkanoina rahoitusta

me emme ole pystyneet etenemään tässä ristiriitaisessa asiassa myöskään tässä talossa niin että olisimme yksimielisesti löytäneet ratkaisun ja nyt en tarkoita pelkästään perustuslakivaliokuntaa vaan siinä mielessä myös hallitusta ja eduskuntaa yhdessä

olemme perustuslakivaliokunnassa kuulleet todella paljon erilaisia näkemyksiä puolesta ja vastaan ja käsin kosketeltavaa on ollut se että kummatkaan osapuolet sinällään eivät ole olleet valmiita löytämään yhteistä näkemystä

oli hyvä kuulla tarkastuskäynnillä jyväskylässä miten jyväskylässä päättäjät olivat ison ongelman edessä tehneet päätöksen siitä että korjausvelka muutettiin pankkivelaksi

siinä mielessä tämä on olennainen kysymys kuka on alkuperäinen saamelainen ja aivan niin kuin ministeri totesi ei vastoin saamelaisten tahtoa pitäisi tätä määritellä eivätkä myöskään asiantuntijat olleet valmiita meille sanomaan näkemystä siitä kuka on ja millä tavalla asia heidän mielestään pitäisi ratkaista vaan se viesti oli vahva että yhteisymmärryksessä pitää toimia

mutta silloin kun on vakava paikka ja on ihmisten terveydestä kysymys pitäisi pystyä sanomaan ei ja tekemään päätöksiä jotka oikeasti ovat pitkäjänteisiä ja johtavat siihen että ihmisillä on hyvä ja terveellinen ympäristö terveellinen kiinteistö toimia opiskella ja tehdä työtä

siinä mielessä toivoisin että ministeri pohtisi nyt huolella tätä asiaa koska tällä hetkellä tämä tilanne ei näytä siltä että myöskään tästä salista yhteistä näkemystä löytyy eikä myöskään kompromissiesitys jota kunnioitettu valiokuntamme puheenjohtaja esitti sitten saanut saamelaiskäräjien puheenjohtajalta hyväksyntää

eräs hyvä työväline on kuntastrategian osalta tehdä kunnissa pitkäjänteinen ennalta ehkäisevä kiinteistö strategia jossa käydään palveluverkon lisäksi sitten kiinteistöt lävitse tehdään selkeät peruskorjaus tai poistosuunnitelmat mietitään uuden rakentamista ja sen lisäksi huoltosuunnitelmat

mutta kun katsoo täältä kauempaa asiaa niin ihmetyttää erityisesti se että eikö se yhteinen tahto ja halu ole juuri saada saamen kieli ja kulttuuri säilymään yhdessä vahvistaa sitä

minulla on itselläni hyvinkin omakohtainen kokemus asian vakavuudesta niin kuntapäättäjänä kuin opettajana rehtorina

samoin vuosien varrella siihen alettiin tehdä peruskorjauksia ja vaihdettiin ikkunoita maalattiin pintoja mutta mitä suuremmaksi tarve kasvoi sitä pienemmäksi kävi kunnan kukkaro

taas vastaavasti muissa pohjoismaissa ruotsissa ja varsinkin norjassa jossa asiaa on aivan eri näkökulmasta katsottu on enemmänkin sellainen tapa että kaikki jotka haluavat kulttuuria säilyttää ja kokevat itsensä saamelaisiksi ovat tervetulleita edistämään saamen kieltä ja saamen kulttuuria ja vahvistamaan ja ylläpitämään sitä

tehtiin osakorjauksia pistettiin koneellista ilmanvaihtoa ja koneellisen ilmanvaihdon seurauksena ihmiset sairastuivat alun jälkeen vielä enemmän

itselleni on vahvasti syntynyt sellainen käsitys että olisi hyvä että tässä todellakin pohdittaisiin uudelleen tätä asiaa

eli tapahtui raportistakin esille tullut klassinen tapaus jossa alipaine aiheutti sen että rakenteissa olevia orgaanisia aineita alkoi imeytyä sisäilmaan ja se sairastutti niin oppilaita kuin opettajia

arvoisa puhemies

ymmärrän kyllä sen hyvin että välttämättä sitä halua ja voimia ei ole asiaan mutta ihmiset ovat asettuneet aivan niin kuin pattitilanteeseen

on tehty ehkä virheratkaisuja on tehty oikeitakin ratkaisuja nyt joudutaan panostamaan ja kunta ottaa toivon mukaan hyvin vahvasti nämä asiat haltuunsa

ja niin kuin tiedän on tehty erittäin hyvät palveluverkkoselvitykset

me puhumme alkuperäiskansasta ja sen vahvistamisesta ja säilyttämisestä ja sitten toisaalta tulee vahvaa viestiä että itse siellä sisällä sorretaan ja hyljeksitään henkilöitä ja se on todella sydäntäsärkevää se on myös erittäin tunnepitoista

nyt on päättäjistä kiinni että päättäjät myös sitten päättävät niin että tulevaisuudessa opiskelijoilla ja työntekijöillä on terveellinen työympäristö

olisin halunnut nähdä että suomalainen vahva kuntaperusteinen toimintamalli olisi edelleen jatkunut ja päätäntävalta rahat ja ihmiset olisivat olleet lähellä toisiaan

on selvää että jos opettaja sairastuu huonon sisäilman kautta ja on useita päiviä poissa ja sijaisia hyppää niin opetuksen laatu jos mikä kärsii suunnattomasti

mutta näin ei ole käynyt ja nyt meillä on käsissä sitten ratkaisu joka keskittyy laajoille hartioille jossa on paljon hyvää paljon järkevää tekemistä juuri integraation osalta paljon sisällä mahdollisuuksia mutta mielestäni myös paljon riskejä

on myös tietysti paljon ilmassa isoja pelkoja ja tätä ei voi olla liittämättä seuraavaan pykälään joka liittyy ilon ratifioimiseen johon myös liittyy vahvasti erilaisia pelkoja

eli tällä on moninkertaiset vaikutukset emmekä tule aina ajatelleeksi että kosteus ja homeongelmat voivat myös vaikuttaa vahvasti työn laatuun

sen takia tämän talon eduskunnan ja hallituksen pitäisi löytää yhteinen näkemys tälle asialle

eli niin kuin tiedämme niin tämä on ratkaisu jossa voimme joko onnistua hienosti tai sitten meidän tavoitteemme joista varmasti olemme yhtä mieltä eivät täydellisesti toteudu

tämä aloite on erittäin aiheellinen ja syntynyt todella suuresta tuskasta ja varmasti kiukusta ja vihasta myös ja se nostaa äärimmäisen asiallisia kohtia meille tänne pohdittavaksi

no täydelliseen toteutumiseen ei varmaan päästä mutta tuntuu että tämä vaalikausi on ollut sellainen että mitä tahansa esitetään niin aina sitä vastustetaan

on oltu tällaisessa pattitilanteessa tuolla kunnissa

nyt tällä salilla on ratkaisun paikka jatkaa tätä työtä parlamentaarisen työn ja hallituksen esityksen pohjalta mutta olen sitä mieltä että olemme vasta alussa

minulle jäi sellainen maku että hänen näkemyksensä mukaan suuremmin muutoksen tarvetta ei ole mutta oikeustajua tämä kyllä koettelee ja itselläni ainakin tällainen moraalinen raja on kyllä nollan kohdalla tuossa promillerajassa kun rattiin lähdetään

tässä on monta kohtaa jotka herättävät paljon kysymyksiä ja ne eivät todellakaan ole helppoja ja aivan niin kuin edustaja brax totesi todellakin tarvitaan nyt työrauhaa perustuslakivaliokunnalle sekä sosiaali ja terveysvaliokunnalle asioiden käsittelyyn

siitä syystä on äärimmäisen tärkeää arvioida rangaistuskäytänteitä ja niin kuin äsken tuossa edustaja immonen totesi niin hyvin huomattavaa on se että meillä kuitenkaan oikeuslaitos ei toteuta näitä rangaistuksia sillä vakavuudella millä ne oikeuskäytännön ja meidän ajattelumme mukaan pitäisi olla

erityisesti tavoitteiden osalta tietenkin kysymys siitä kuinka tämä on rahoituksellisesti kestävä ja kuinka tämä istuu kunnalliseen demokratiaan ja mitä jää jäljelle tämän jälkeen kuntiin

eli koemme aikamoista luottamuksen pulaa ja pahaa mieltä syntyy todella paljon aivan niin kuin tässä aloitteessa joka todellakin osaltaan sai alkunsa siitä että hovioikeus meni vielä lieventämään tuomiota siitä syystä että ajomatka oli lyhyt

millä me motivoimme kunnalliset päättäjät millä me motivoimme kuntalaiset verojen maksuun jolla nämä rahoitetaan se on hyvin olennainen kysymys samoin se millä tavalla kuntalaisena minä itse ja sinä voimme tehdä sitä omaa valintaa oman terveydenhoitomme osalta

mielestäni alkoholin vaikutuksen alaisena ajaminen ei ole kilometreistä kiinni vaan se on aina rangaistava teko

on todella tärkeää arvioida erityisesti törkeän rattijuopumuksen rajaa ja myös ajokiellon pituutta

olin hyvin yllättynyt myös siitä että euroopassa on paljon pidemmät ajokiellot kuin meillä

siinä mielessä tällainen ajokieltojen pidentäminen yhdessä hoitoon ohjaamisen ja tuen antamisen kanssa jotta hoito tehoaisi olisi suotava tapa tässä aloitteen pohjalta nyt sitten toimia

millä tavalla valinnanva paus niin eurooppalaisessa mittakaavassa kuin suomalaisessa mittakaavassa tämän kautta menee eteenpäin

todellakin monesti taustalla on hyvinkin usein päihderiippuvuus ja suurimmat ongelmat ovat siellä törkeän rattijuopumuksen tapauksissa

kun puolitoista vuotta sitten aloitin tässä talossa ja ilokseni huomasin olevani varajäsen pohjoismaiden neuvostossa ja mietin että mitähän se pohjoismaiden neuvosto tänä päivänä oikein on ja tekee niin pääsin sitten perehtymään ja olen ollut useammassa istunnossa mukana

kuinka me saamme nyt tässä esitetyssä mallissa nämä hyvät käytänteet todellakin leviämään ja kehittymään niin ettei vastaavasti tule uudenlaisia raja aitoja nykyisten palveluiden järjestämisen tilalle

niin kuin ministeri huovinen tietää itse tulen imatralta meillä on todella tehty hyvinkin hyvää työtä moniammatillisuuden ennaltaehkäisyn ja varsinkin varhaisen puuttumisen osalta yli kaikkien toimialarajojen

täällä esille tulleet asiat ovat hyvin totta

suomi on halunnut viedä tätä uudistusta eteenpäin

varsinkin itseäni hämmästytti edustaja braxin äsken esille ottama asia josta selkeästi näkyy millä tavalla pohjoismaiden neuvosto ja euroopan unioni tekevät yhteistyötä

mielestäni se on aika ohutta ja siinä mielessä on hyvin kannatettavaa tämän näkökulman eteenpäinvieminen

kiitos

sitten toinen asia jota hämmästelin oli tämä eduskunnan suhde pohjoismaiden neuvostoon koska loppujen lopuksi tämä kertomuksen käsittely on melkein ainoita tilaisuuksia joissa käymme tätä pohjoismaista keskustelua

todella toivomus siitä että muutkin valiokunnat käsittelisivät koska olen huomannut että valiokunnissa ei ole pohjoismaiden neuvoston asioita käsiteltävänä koska ne ovat näitä että lauseita ja niin edespäin

toivoisin että saataisiin aikaan enemmän tiivistyvää yhteistyötä ja todellisia päätöksiä eivätkä ne kestäisi näin kauan niin kuin edustaja pirttilahti kuvasi

ilokseni myös huomasin että on paljon asioita jotka ovat edenneet ja erityisesti tämä rajaestetyö jollaista en muuten aikaisemmin edes tiennyt olevan

se ei tälle tavalliselle kansalaiselle oikeastaan näyttäydy selkeästi ja siinä mielessä tämä tiedottaminen ja puhuminen ja tässäkin talossa aktiivisempi keskustelu julkisesti varmasti toisivat kuntalaisten ja kansalaisten pöytään näitä asioita mitä hyötyä todellakin tästä yhteistyöstä on

kiitos

ilmastonmuutos todellakin on aikamme suurin uhka ja on ihan selvää että maailma on todella vahvasti pienentynyt ihmisten mielessä ja arjessa ja se näkyy meidän jokapäiväisessä elämässämme

ihmisten tietoisuus maailman tapahtumista on kasvanut todella nopeaa vauhtia ja kaikki maailmalla tapahtuvat asiat ovat hyvin nopeasti läsnä tässä ja nyt

suurin osa kantaa ja toivoisin vielä että me kaikki suomalaiset kantaisimme huolta niin suomen asioista entistä vahvemmin kuin maapallon tulevaisuudesta

me olemme osaava fiksu kansa ja ymmärrämme mielestäni hyvin vastuumme tulevaisuudesta

me tarvitsemme uusia tapoja luoda kestävää kasvua niin että ympäristöstä pidetään huolta ja että se jätetään tuleville sukupolville paremmassa kunnossa ja senkin edestä meidän on tehtävä kaikkemme myös maapallon kansainvälisen ilmastosopimuksen aikaansaamiseksi

euroopan olisi hyvä ottaa johto tässä ja näyttää esimerkkiä vielä vahvemmin niin että meillä on oikeasti tulevaisuudessa maapallo jossa elää

arvoisa puhemies

demokratia tämän päivän demokratia twitter facebook koko sähköinen tiedonvälitys whatsappit ja muut ne haastavat meidän demokratiamme ja mielestäni hyvin haastavat tuoden paljon positiivista

sillä luodaan hyvä pitkäjänteinen pohja ja johdonmukainen suunnitelman pohja niin toteuttamiselle kuin erityisesti ennakoivalle tavalle

jos mietitään miten parikymmentä vuotta sitten kansanedustaja ja kansalainen kävivät keskustelua niin kyllä aikajana oli paljon pidempi kuin tänä päivänä

minä uskon meidän suomalaiseen osaamiseemme ja kykyymme luoda sitä uutta osaamista jolla me pystymme olemaan kustannustehokkaita ja tekemään järkivihreitä ratkaisuja niin että emme joudu asettamaan ympäristöasioita vastakkain teollisuuden kanssa päinvastoin

joka hetki tulee uusia uutisia ja niin kuin on todettu tämä on suomen avoimin työpaikka tämä on läpinäkyvin työpaikka myös siinä mielessä että kaikki mitä me täällä teemme pääsääntöisesti kyllä on ihan kaikkien arvioitavissa

on tärkeää että suomalainen hyvinvointi pohjautuu puhtaalle luonnolle ja sen ymmärtämiselle

meillä on parlamentarismia lisätty monella saralla ja niin kuin tässä jo aikaisemmin keskustelimme kansalaisaloite on hyvä toimenpide sen edistämiseen

on tärkeää että suomalainen nuori oikeasti ymmärtää vastuunsa ja on tärkeää että suomalainen nuori oppii entisestään entistä enemmän pärjätäkseen täällä maapallolla

jo edellisen tai voisi sanoa näin että nykyisen kuntalain pohjalta asukkaiden vaikuttamismahdollisuuksia on edistetty

meillä on hyviä prosesseja kaavaprosesseja joissa kuntalaisia aktiivisesti aktivoidaan osallistumaan ja eri yhteisöjä meillä on nuorisovaltuustot vanhus ja vammaisneuvostot

kouluissa joka vuosi käydään aktiivisesti lasten vanhempien kanssa kehityskeskusteluja niin lapsesta kuin siitä itse koulun kehittämisestä on vanhempaintoimikuntia

eli voisi sanoa että tässä meidän mietinnössämme kun arvioimme että on ollut tällaisia entisiä muotoja joissa demokratia kehittyy erilaisia maamiesseuroja ja poliittisen järjestelmän kuvia parinkymmenen vuoden takaa niin tilalle on kuitenkin tullut hyvinkin monimuotoisia ja monenlaisia vaikuttamisen paikkoja mutta myös oppimisen paikkoja

joskus tuntuu että ehkä me edustuksellisen demokratian luottamushenkilöt emme ole niitä nopeimpia oppimaan ja elämään tässä kehityksessä mukana mitä vastaavasti meidän kansalaiset kansalaisjärjestöt ovat

asenne ratkaisee paljon

kyllä se asenne ratkaisee todella paljon kuinka heihin suhtaudutaan millä tavalla otetaan osaksi yhteisöä millä tavalla arvostetaan toinen toistemme mielipiteitä

sillä on todella suuri merkitys että ihminen kokee olevansa osa jotakin ja oikeasti osallisuus toteutuu sitten vaikuttamisena

demokratiakasvatus on mielestäni kaiken avain se millä tavalla päiväkodeissa kouluissa todellakin osallistetaan lapsia osallistetaan vanhempia osallistetaan ympäröiviä yhteisöjä ollaan avoimia erilaisille mielipiteille ja näkemyksille

vain sitä kautta me pystymme demokratiaa viemään parempaan suuntaan

on tärkeää että menettelytapoja yhteiskunnallisen vaikuttamisen menettelytapoja pelisääntöjä harjoitellaan sillä tekemällä ja harjoittelemalla oppii parhaiten

vain sitä kautta pääsemme demokratiassa eteenpäin ja näin sitten pystymme vaikuttamaan tulevaisuudessa myös äänestyskäyttäytymiseen

täällä edustaja vehviläinen muisteli ammattikorkeakoulujen syntyhistoriaa ja matkaa tähän uuteen lainsäädäntöön jota nyt olemme tässä lähetekeskustelussa käsittelemässä

koen samoin kuin hän että tässä matkan varrella on varmasti tehty virheitä mutta koko ajan olemme menneet hyvin eteenpäin

on tärkeää että olemme saaneet varmasti hyvin yksimielisen näkemyksen siitä että meillä tällainen duaalimalli säilyy mutta silti korkeakouluissa ja korkeakoulujen kesken tehdään vahvaa yhteistyötä

esimerkiksi etelä karjalassa lappeenrannan yliopisto ja etelä karjalan ammattikorkeakoulu saimia ovat yhteistyömallina samalla kampuksella ja monia hyviä yhteisiä toimintoja on löydetty vaikka vahvasti omat koulutuslinjat säilyvätkin